pienet remonttifirmat kotiapufirmat ja yksittäiset liikkeenharjoittajat saisivat töitä rahaa ja he laittaisivat tämän rahan kiertämään edelleen

arvoisa puhemies

kehysratkaisussa varsinaisessa talousarviossa ja varsinkin lukuisissa puheissa tunnustetaan pienten ja keskisuurten yritysten merkitys työllistäjänä ja valtion verotulon lähteinä

parjattu osinkoveroratkaisu on kilpailukykyä parantava asia ja hyvä että se tehtiin

arvoisa puhemies

lisää tietysti tulevaisuudessa tarvitaan

ensimmäisen työntekijän palkkausta tulee helpottaa muun muassa koeaikaa pidentämällä ja oppisopimuskoulutukseen tulee panostaa sekä luomalla edellytyksiä sen tarjonnalle että pyrkimällä nostamaan sen arvostusta

kiitos siitä

raideliikenteestä on nyt puhuttu paljon ja raiteet ovat aina meille iso investointi

kun yrittäjille on meidän odotuksissamme sälytetty lähes pelastajan taakka valtiontalouden korjaamisessa ja työllistäjänä olisi oikeus ja kohtuus että yrittäjäjärjestö suomen yrittäjät otetaan tupopöytiin mukaan ja osaksi tulevaa työmarkkinaratkaisua

minusta jos me investoimme uusiin ratoihin kyllä meidän pitäisi vetää se uusi rata välille helsinkijäämeri

eli koillisväylä alkaa vetää laivaliikennettä aasiasta eurooppaan

hallitus ei tästä yksin tietenkään päätä mutta voi vaikuttaa arvovallallaan siihen että yrittäjät kutsutaan mukaan niihin pöytiin joissa asioista keskustellaan

tämän kaltainen yhteys suomen kautta jossa aasiasta tulevaa tavaraa voitaisiin viedä euroopan markkinoille voisi olla meille erittäin hyödyllinen

mutta kuten edustaja sipiläkin täällä tänään totesi nyt tarvitaan poikkeuksellista yhteistyötä ja on hyvä että oppositio ainakin keskustan osalta aikoo lähteä näihin talkoisiin mukaan

arvoisa herra puhemies

valiokunnan puheenjohtaja tuossa avauspuheenvuorossaan peräänkuulutti direktiivien käsittelyn tehostamista ja nopeuttamista

haluaisin kuitenkin muistuttaa että ei se ole aina niin itsestäänselvää että ne direktiivit ovat niin hyviä että ne kannattaa meidän täällä nopeasti aina käsitellä ja hyväksyä

monille lapsiperheille tämä ei ole suuri ongelma mutta on monia lapsiperheitä etenkin monilapsisia perheitä joilla lapsilisän pieneneminen ahdistaa kodin talouden liikkumavaraa entisestään

surullisenkuuluisasta rikkidirektiivistä on paljon puhuttu ja typpidirektiivi onnistuttiin tuossa viime talvena torjumaan

arvoisa puhemies

täytyy kyllä mielihyvin yhtyä tässä salissa esitettyihin kiitoksiin ministerille koskien kaakkoisen rajan resurssitilanteen parantamista

eli tarkoitan tällä sitä että vaikka direktiivien käsittelyprosesseja pitää tehostaa niin kyllä tietty itsekritiikki pitää säilyttää siinä mikä on suomelle hyväksi ja mikä ei ja erityisesti pitää puuttua direktiivien valmisteluprosessiin entistä paremmin

samaan syssyyn haluaisin tiedustella ministerin kantaa ja näkemystä poliisin resurssien suhteen kaakkoisessa suomessa

erityisesti venäjän kielen taidolla olisi siellä suurta tilausta

toki viranomaispalveluja tarjotaan venäjäksi mutta ikävä kyllä meillä on sitten myös pelkkää venäjää puhuvia rötöstelijöitä välillä poliisin käsittelyssä tai pidättämänä ja näitä puhuttamaan tarvittaisiin kyllä venäjänkielisiä poliisimiehiä

kokonaisuudessaan kehysriihen päätökset kaikessa ikävyydessään ovat kannatettavia sillä niiden toteutuessa saamme valtiontalouden tasapainoon

varmasti se on tarpeen

haluan käyttää tilaisuutta nyt hyväkseni ja muistuttaa että meidän suomen tulisi kuitenkin tehdä itsenäistä omaa venäjä politiikkaamme entistä voimakkaammin ja pyrkiä tänä päivänä vieläkin enemmän kahdenväliseen kanssakäymiseen venäjän kanssa eikä vetäytyä eun selän taakse

jos emme toteuta nyt tätä radikaalia säästöohjelmaa rapautuu taloutemme perusta siinä määrin että on lähes varmaa että paljon puhuttu kolmen an luottoluokituksemme poistuu historiaan

näin me saamme parhaiten varmistettua ja turvattua suomen ja suomen kansalaisten edut

muun muassa sitä että valtionvelan korot nousevat jolloin säästö ja leikkaustarpeet kasvavat entisestään puhumattakaan ennen pitkää tapahtuvan korkojen nousun vaikutuksista vaikkapa asuntolainojen korkoihin

asian ydin on se että teemme toimenpiteitä jotta voimme turvata lapsiperheiden hyvät palvelut riittävät tulonsiirrot sekä sovittaa yhteen perheen ja työn joustavasti

meidän on pidettävä taloudestamme huolta ja varmistettava että kouluttautuminen ja yrittäminen kantavat ja tuottavat kansalaisille hyvät eväät elämään

arvoisa puhemies

edustaja tölli uskon että kun nämä taloustalkoot on hoidettu suomi on kaikille meille entistäkin parempi maa syntyä kasvaa tehdä töitä ja elää

erinäisiä toimenpiteitä on tehty muttei vielä tiedetä milloin eurota loudet saadaan takaisin kasvu uralle

korkeista työvoimakustannuksista ja muista syistä johtuen viimeisimmässä suhdannenotkahduksessa teollinen tuotantomme laski enemmän kuin muualla eikä ole näköpiirissä millä se nostetaan takaisin entiselle tasolle ja tukevaan nousuun

yksi keino luoda edellytyksiä tälle on pitää huoli nuorisostamme ja erityisesti nuorista työttömistä

vakiinnuttamista

yrittäjyyden ja yritysten kasvun edellytyksiä tulee kehittää edelleen

virosta latviasta irlannista tai islannista joissa kaikkialla on onnistuttu saamaan taloudet tanakalle kasvu uralle synkän romahduksen jälkeen nimenomaan yritysten toimintaedellytyksiä parantamalla

millä tavoin on ajateltu edettävän lentokenttien ja finavian verkoston mahdollisen purkamisen osalta

onko odotettavissa yksityistämisiä lentokenttien osalta

silti on erityisen tärkeää saada ulkomainen pääoma suuntautumaan suomeen

paljon on ollut keskustelua tästä ylen rahoituksen siirtämisestä kehykseen mutta hieman on epätietoisuutta siitä millä menettelyllä se tapahtuu

kun kasvuyrityksiä rahoitetaan on nopealle kasvulle paremmat mahdollisuudet

onhan niin että tämä kuitenkin menee parlamentaaristen periaatteiden perusteella ettei päästä tilanteeseen että hallitus kävelee opposition yli

muun muassa monesti tässäkin salissa yli puoluerajojen peräänkuulutettu riski ja enkelisijoittajien tappioiden verovähennysoikeus sijoituksen kokonaistuloksesta tulisi toteuttaa kehyskaudella

ja kolmantena sitten tähän raideliikenteeseen vielä kiinnittäisin huomiota

kuinka tosiaan tämä säästö katettaisiin siellä tai miten voitaisiin varmistaa se että näillä haja asutusalueilla tai vähemmän liikennöidyillä alueilla myöskin junat kulkisivat ja olisiko mahdollista tehdä yksityistämiskokeiluja pikaisella aikataululla

jokaiselle on selvää että yritysten kasvaessa syntyy työpaikkoja ja kun on työpaikkoja on ihmisillä töitä ja näin ollen meillä on varaa ylläpitää tätä hyvinvointiyhteiskuntaamme

arvoisa puhemies

käsittelyssä on pitkällisen väännön jälkeen hallituksen esitys kuntarakennelaiksi

esityksen mukaan kunnat velvoitetaan selvittämään yhdistymistä yhdessä muiden kuntien kanssa mikäli laissa säädetyt selvitysperusteet tarpeen osoittavat

kyse on siis tavasta jolla jälkipolvien palvelut järjestetään ja turvataan ja sen vastauksen me jokainen olemme velkaa lapsillemme ja lastenlapsillemme

oppositio haluaa kuitenkin jäädä tuleen makaamaan vaikkei tämä esitys kovin paljoa poikkea aiemmasta paras hankkeesta jossa keskustakin oli ilo rinnassa aikoinaan mukana

on tärkeää että edetään asiassa kuntalähtöisesti ja kunnat tekevät itse mahdolliset liitospäätöksensä

lakiesityksen tavoitetilanahan on kuntien edellytysten vahvistaminen palveluiden järjestämiselle yhdyskuntarakenteen eheytyminen ja kunnallisen itsemääräämisoikeuden kasvattaminen

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys on hyvä ja talousvaliokunnan lausumilla varustettuna erinomainen

me olemme tänään käyneet paljon keskustelua nyt tästä esityksen sisällöstä ja itse haluaisin oikeastaan kiinnittää huomiota tähän ympäristövaliokunnan lausuntoon jossa ympäristövaliokunta toteaa tästä pientuotannosta eli siis yksityisten talouksien tai pienten yritysten aurinkopaneeleilla tai tuulimyllyillä tai biovoimalla tuottamasta sähköstä jota sitten syötettäisiin verkkoon

tässä todetaan että sitä ei tähän lakiesitykseen aikataulusyistä saatu mukaan mutta sitten todetaan kuitenkin että tämä pientuotannon päästäminen verkkoon on juridisesti ja teknisesti mahdollista

mitä vielä puuttuu sitten että saataisiin tämä systeemi toimimaan ja ihmiset sitten liittämään näitä omia sähköntuotantovälineitään mukaan

nyt kun ministeri vapaavuori on paikalla niin tiedustelen kohteliaimmin millaisella aikataululla tämä on suunnitteilla ja milloin voimme odottaa sitten sitä että saamme omat aurinkopaneelimme kytkettyä tuonne verkkoon

liikenne on kyllä sellainen asia että jokainen tässä salissa läsnä oleva varmaan pystyisi esittämään ministerille vähintään kymmenen elintärkeää investointikohdetta

siinä suhteessa arvostan kyllä sitä että ministeri on saanut aikaan järkevän ja tasapainoisen talousarvion tällaisena aikana kun sellaisen laatiminen on erityisen vaikeaa

tuosta finaviasta olisin halunnut tiedustella sitä millä tavoin valtio soveltaa omistajaohjausta jotta maakuntakenttien kohtelu on tasapuolista

minulla on sellainen käsitys että esimerkiksi jyväskylän kenttä on lakkautusuhan alla keväällä ja sitten taas jotkut muut kentät saavat hyvinkin avokätistä tukea

vielä toisena seikkana nostaisin esiin noita teitä tuonne venäjälle eli tiet vaalimaalta haminaan ja tie nuijamaalta lappeenrantaan ovat meidän vientimme kannalta elintärkeitä

keskustelin itse erään vientitoimintaa harjoittavan aloittavan yrittäjän kanssa ja hän kertoi että kyllä tämä meidän rahoitusjärjestelmämme vientiyritysten osalta toimii siltä osin kun rahaa riittää ja niin edelleen

valtion tehtävä ei ole kuitenkaan olla yritysten primääri rahoituksen lähde joten siinä mielessä olen eri mieltä kuin edustaja pekkarinen että tämän rahoitussumman pitäisi olla huomattavasti suurempi

suurempi ongelma meillä tällä hetkellä suomessa on se että pankit eivät tarjoa yrityksille riskirahaa käyttöön ja yritykset näin ollen eivät saa sitä rahaa siinä määrin kuin tarvitsisivat

olisin vielä ely keskuksesta kysynyt ministeri vapaavuorelta

nyt on sellainen tunne että ohjeistus on liian hajaantunutta eri osastot osaoptimoivat toimintaansa ja semmoinen selkeä jämäkkä yhdestä suunnasta tuleva ohjaus puuttuu ely keskusten osalta

arvoisa puhemies

huoltosuhde heikkenee

mikä on kunnan kyky pitää huolta ihmisistä ja tarjota kaikkien haluamia ja tarvitsemia palveluita jos kunnassa on työikäisiä vähemmän kuin niitä jotka eivät ole työiässä

tämä epäsuotuisa kehityskulku on estettävä

toki asiaan vaikuttavat myös syntyvyys ja muut seikat mutta jos kerran kunta on se yksikkö jonka velvollisuus on palveluita järjestää on sen koon demografisen koostumuksen ja elinkeinoelämän rakenteen oltava sellainen että yhtälö on taloudellisesti mahdollinen

mielestäni nämä selvitykset on nyt tehtävä asianmukaisesti loppuun

ihmisillä on oikeus tietää millaisia vaikutuksia mahdollisilla liitoksilla voi olla

hieman virheellisiä käsityksiä on ollut ilmassa eksoten taloudellisesta tilasta

toiminta oli alkuvuosina alibudjetoitua siksi synkän näköinen alijäämä

viime vuonna tuottavuus oli jo kunnossa ja niin menojen kasvuprosentti kuin myös euromääräinen tulos alkaa olla maan mittakaavassa tarkasteltuna varsin hyvä

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

totean heti tähän aluksi että ay liike on suomalaisessa yhteiskunnassa historian varrella saanut paljon hyvää aikaiseksi ja meillä on luottamusmiesjärjestelmä joka minusta on tällä hetkellä erittäin hyvä

palvelusetelistä puhutaan paljon ja ihmiset haluavat sitä käyttää

luottamusmiesten asema on riittävän vahva

me tiedämme että suomalainen yhteiskunta ja varsinkin maamme talous on erittäin suurissa vaikeuksissa ja yksi syy miksi tilanne on tämä on se että työmarkkinarakenteemme ovat aivan liian jäykkiä ja meillä on sääntöjä ja määräyksiä ynnä muuta regulaatiota aivan yli oman kotitarpeen

arvoisa puhemies

edustaja arhinmäellä on varmasti hyvä tarkoitus tällä aloitteellaan mutta katson ainakin omasta puolestani että tämä kyllä lisää jälleen sitten sitä regulaatiota sääntelyä ja määräilyä mitä tässä me emme enää tarvitse

päätä ei voi painaa pensaaseen